kustannuskilpailukyvyn kohenemisessa on olennaista että paikallista sopimista edistetään työllistymisen esteitä puretaan ja että normeja puretaan yrittäjyydenkin tieltä

tämän lisäksi on selvää että tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia tehtävien karsintaa sote uudistuksen työttömyysturvauudistamisen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

me puhumme palveluista ja ihmisistä emme rakenteista

turvallisuutemme kannalta oleellista on uskottava puolustuskyky jolla saadaan ehkäistyä sotilaallinen voimankäyttö suomea vastaan sekä vahvistetaan uskottavuutta muiden maiden silmissä

hallitusohjelmassahan aivan oikein linjataan että hallitus käynnistää tarvittavat työaikalainsäädännön ja muun työlainsäädännön uudistukset jotka tukevat paikallisen sopimisen edistämistä

on tyrmistyttävää että keskustaa syytetään kuntauudistuksen jarruttamisesta kun keskustavetoisen paras hankkeen aikana kuntien lukumäärä väheni melkein sadalla ja hyviä yhteistoiminta alueita syntyi

on hyvä muistaa että paikallista sopimista on nyt jo todella paljon mutta sitä tarvitaan vielä lisää ja tuolla lisäyksellä olisi merkitystä juuri kustannuskilpailukyvyn kannalta

sillä on suomalaisten vahva tuki takanaan

kysyisinkin ministeri virkkuselta kun on ihan tutkittua tietoa siitä että todellakin esimerkiksi etelä karjalassa toimiva eksote toimii hyvin se on oikein onnistunut yhteistoiminta alue annetaanko näille hyvin onnistuneille yhteistoiminta alueille elintilaa vielä teidänkin kuntauudistuksessanne ja jos ei niin millä perusteella ei

erityisesti nuorten miesten osalta tällä on merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä mikä tuo puolustuspolitiikalle tärkeän ja positiivisen erilaisen tehtävän

suunta kohti paikallista sopimista on järkevää siitäkin näkökulmasta että paikallisesti asiat ja tarpeet tunnetaan kaikista parhaiten

yleinen asevelvollisuus pitää myös yllä luonnollisella tavalla maanpuolustustahtoa joka on puolustuksemme selkärangan perimmäinen ydin

paikallinen sopiminen edustaa sitä tarvittavaa joustavuutta jolla on merkitystä tässä kokonaisuudessa myöskin olemassa olevien työpaikkojen turvaamisessa ja siinä että työntekijät myös sitoutuvat yritykseen ja työn tekemiseen

arvoisa puhemies

kannatan tehtyä esitystä

sillä on iso osansa myös kaikkien suomalaisten turvallisuudentunteeseen johon meillä jokaisella on kansalaisina yhtäläinen oikeus ja meillä päättäjillä on velvollisuus se myös taata

tästä näkökulmasta laitan itse paljon painoarvoa sille että yrittäjät ovat suhtautuneet hallituksen kilpailukykypakettiin erittäinkin myönteisesti

uskon itse että hallituksen suunnitelmat kilpailukyvyn parantamiseksi ovat toteutuessaan merkittäviä

selontekomenettely tarjoaa myös mahdollisuuden syvälle keskustelulle niin täällä eduskunnassa kuin laajemmin julkisuudessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

talouden vaikeat ajat pakottavat meidät päättäjät pohtimaan arvoja syvemmältä kuin nousukaudet

pääministeri katainen ja peruspalveluministeri guzenina richardson sanoivat viime torstaina että valtiontalouden kiristämiseksi kaikki keinot ovat edelleen pöydällä eikä mitään ole suljettu pois

vaikeiden päätösten lisäksi koen niin että oppositio tarttuu vähän epäolennaisiin asioihin ja tämän päivän tämmöinen synkeän syyttelevä sävy on vallinnut tässä meidän väliaikaisissa tiloissamme melkein koko ajan

kun nyt jälleen elämme taloudellisesti vaikeita aikoja meidän on aivan välttämätöntä ottaa kestävällä tavalla kaikki hyöty irti metsistämme

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys on ehdottoman välttämätön ja tavoitteet ovat tärkeät tietoliikenneyhteyksien saatavuuden kannalta haja asutusalueilla

kuitenkin se on kokonaisuudessaan vähän löyhän oloinen

voin allekirjoittaa tuon tuntemuksen siltä osin että on todella turhauttavaa ja väsyttävää kun kansalaisia ja meitä välikysymyksen allekirjoittajia huolestuttavat kysymykset eivät saa vastauksia

netti on nykyään yksi yleispalveluista kuten esimerkiksi postinjakeluunkin on sitä täällä verrattu

lakiesityksessä esitetään että kunnat jaetaan laajakaistahankkeiden omarahoitteisen maksukyvyn mukaan kolmeen luokkaan

arvoisa puhemies

tukea myönnettäisiin vain niille kunnille joiden alueella yhteyksien rakentaminen ei ole kaupallisesti kannattavaa

tänäänkin on moneen kertaan todettu että lasten kotihoidon tuki tulee valtiolle monin kerroin halvemmaksi kuin kunnallinen julkinen päivähoito ihan puhtaasti euroissa laskettuna

on hyvä että laajakaistan rahoitustukea myönnettäessä kuntien erilainen taloudellinen tilanne otetaan huomioon niin että kaikilla kunnilla on mahdollisuus osallistua tietoverkkohankkeisiin

toivoa sopii että hallitus löytää tästä pitävän kestävän linjan ja tekee niin kuin puhuu tässä selonteossaan

lähtökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä että kuntia ei pidä rasittaa tai tuo rasitus on minimoitava koska kyseessä on kuitenkin julkinen palvelu joka ei kuulu kunnan peruspalveluihin

verojaoston puheenjohtajan esittelemän ehdotuksen keskeinen perustelu oli se että metsät edustavat passiivista omaisuutta mikä perustelu kyllä ihmetyttää

onhan nyt kun siirtymävaiheessa lankaverkkoja puretaan varmistuttu siitä että tämä välivaihe toteutetaan niin että käyttäjille ei missään vaiheessa tule käyttökatkosta

arvoisa herra puhemies

toivoa myös sopii että tänään salissa kokoomusedustajien vakuuttelu siitä että metsämaksua ei tulisi pitää ihan oikeasti paikkansa

tällaisen järjestäminen julkisessa hoidossa on kyllä mahdollista mutta niin kallista ettei siihen mikään kunta suostuisi eikä kykenisi

tämä osoittaa sen että meidän hyvä päivähoitojärjestelmämme kaipaa kokonaisuudessaan kehittämistä ei suinkaan sitä että kiinnitetään huomiota vain yhteen sen osaseen

toisessa ääripäässä ovat taas noin puoli miljoonaa tunnollista ja kunnollista ampuma aseharrastajaa jotka tuntevat aseet ja käyttävät niitä ihan oikealla tavalla

arvoisa puhemies

mielestäni jokelan ja kauhajoen kaltaiset tapahtumat ovat aivan aiheellisesti herättäneet tarkistamaan ja korjaamaan ampuma aselain puutteita

työn tekeminen pitää aivan totta yhteiskunnan rattaat pyörimässä

on kuitenkin todettava se että käsittelyssä oleva lainmuutos ei kuitenkaan missään nimessä tule ratkaisevasti parantamaan ihmisten turvallisuutta tai poistamaan aseiden väärinkäytöksiä

arvoisa herra puhemies

hallitus mainostaa että tässä esityksessä ollaan selkeyttämässä alueiden kehittämistä ja rakennerahastojen hallinnointia yhdistämällä niihin liittyviä lakeja selkeämmiksi kokonaisuuksiksi

lastaan kotona hoitava äiti ja isä tekee yhteiskunnalle aivan yhtä arvokasta työtä kuin missä muussa tahansa kodin ulkopuolisessa työssä

kaikki keinot kuitenkin tulee käyttää turvallisuuden lisäämiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja sitä tämä lakiesitys osaltaan tekee

omistajat eivät ehkä enää tunne metsiään ja kiinnostus niitä kohtaan voi pikkuhiljaa hiipua

muun muassa aseluvan voimassaolon muuttaminen toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseksi antaa viranomaisille mahdollisuuden tarkastaa tilanne aika ajoin samoin viiden vuoden välein suoritettava tarkastus

sukupolvenvaihdos metsänomistuksessa sisältää myös monia metsien käytön aktiivisuutta hidastavia tekijöitä joita lainsäätäjän olisi nyt mahdollista helpottaa

miksi muiden kuin omien lasten hoitaminen palkkaa vastaan on yhteiskunnassamme arvostetumpaa kuin omien lasten hoitaminen kotona ja milloin vanhemmuuden aliarvostus oikein lakkaa

esitys kuitenkin noudattelee jälleen kerran hallituksen keskittämislinjaa

valta keskuskaupungeille keskushallinnolle ja valtiolle pois alueilta ja paikallistasolta pois paikallisen itsehallinnon käsistä

toki näillä määräaikaisratkaisuilla ja tarkastusten määrien kasvulla kasvatetaan samalla myös byrokratiaa mikä huoli kasvaa tätä lakiesitystä läpikäydessä monessa muussakin kohtaa

arvoisa puhemies

tämä esitys täsmentää työ ja elinkeinoministeriön eli sen keskushallinnon roolia maakuntien kustannuksella

arvoisa puhemies

raskaus ja äitiysloma eivät onneksi ole irtisanomisen peruste ja äideillä on oikeus saada vanha työpaikkansa hoitovapaan jälkeen takaisin

ampuma aseharrastajat ja metsästysseurat arvostelevat jyrkin sanoin lakiesitystä

kaikkein eniten metsää on meillä suomalaisilla ja ruotsalaisilla asukasta kohti

tuo metsästrategia pitää sisällään asioita joita meidän on tarkkailtava ja joista meidän on kansallisen edun nimissä pidettävä huolta

äidit ja isät tietävät että työelämässä tarvittavia taitoja kuten luovuutta ja innovaatiokykyä kotona lasten kanssa vietetty aika ei ainakaan kadota päinvastoin

näitä tahoja tulee esityksen valiokuntakäsittelyssä kuulla samoin myös reserviläistoiminnan tuntijoita

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että tem voi kohdistaa liikkuvien kehystensä osion maakuntien esityksestä poikkeavalla tavalla

perustuslakivaliokunnan huomautukset olivat aiheellisia jotta kyettiin turvaamaan yliopistojen autonomia niin päätöksenteon kuin valintojen osalta

lapsen saaminen ei myöskään tarkoita sitä että vanhemmat olisivat ikuisesti poissa työelämästä

eussa ei selkeästi nähdä metsätaloutta myöskään itsenäisenä kokonaisuutena

ministerityöryhmän syyskuisten linjausten mukaan rakennerahastovarojen hallinnointi keskitetään neljään suuralueiden ely keskukseen

erityisesti valintojen osalta pidän tärkeänä sitä ettei uudella lailla johdateta yliopistoja velvoitteeseen valita enemmistöltään yliopiston ulkopuolisista jäsenistä koostuvaa hallitusta

arvoisa puhemies

unioni helposti myös keskittyy metsälinjauksissaan vain suojeluun

lapset ja vanhemmat haluavat ja tarvitsevat enemmän aikaa yhdessä sellaista aikaa jossa voi todella keskittyä ja rauhoittua perheen yhdessäoloon

liikkumavaran jättäminen yliopistoille itselleen tukee niille kuuluvaa itsenäisyyttä hyvin sekä julkisoikeudellisten että säätiöyliopistojen osalta

eun päätöksenteossa meidän on vahvasti tuotava esiin oma vankka tietämyksemme ja näkemyksemme metsien tehokkaasta mutta silti kestävästä käytöstä

tällaisessa roolituksessa on vielä paljon epäselviä kysymyksiä kuten koordinoivan maakuntaliiton rooli suhteessa muihin päätösvalta ja se saavutettu tehokkuus

rahoituksen osalta tätä liikkumavaraa vahvistaa valiokunnan esittämä vaade riittävästä perusrahoituksesta jolla pystytään tukemaan tasapuolisesti kaikkia tieteenaloja

olen kuitenkin huolissani siitä miten paljon lääkäreitä työllistävät esityksen mukaiset tarkastukset muun muassa niissä kunnissa missä lääkäreistä on muutenkin pulaa ja aikaa yhtä potilasta kohden on jo nyt liian vähän

tänään päivälläkin kysyin sitä ministeri koskiselta miten hallitus sitten aikoo kehittää tuota metsäedunvalvontaa eu tasolla koska sitä koskevaa lainsäädäntöä tehdään monien muiden politiikka alojen sisällä merkittävästi esimerkiksi ympäristö ja energiapolitiikan sisällä

ryhdyttäisiinkö tähän keskittämiseen vain ihan keskittämisen ilosta vai onko siinä todettavissa taloudellisia hyötyjä se ei ole vielä selvinnyt

sivistysvaliokunta käsitteli lakiuudistusta perusteellisesti ja monipuolisesti

arvoisa puhemies

liikuttavan paljon puhetta lähimmäisenrakkaudesta onneksi keskusta myös toimii pienemmät huomioon ottaen

ei voi liikaa korostaa sitä että lasten kotihoidon tuessa on ennen kaikkea kyse valinnanvapaudesta jokaisen perheen vapaudesta valita itselleen sopivin vaihtoehto lapsenhoidon ja työelämän tasapainon suhteen

mikään eun lainsäädäntö tai ohjeistus ei tue tämänkaltaista toimintatapaa vaan hallitus olisi halutessaan voinut toimia toisinkin

aseluvan hakijan soveltuvuutta tutkitaan testeillä jotka poliisi tekee

mikään ministeriö meillä ei vastaa edunvalvonnasta kokonaisuudessaan itsenäisenä kokonaisuutena juuri siksi että metsäpolitiikkaa ei varsinaisesti eu tasolla tehdä

sosiaaliturvan parannukset ja sosiaaliset veroratkaisut ovat olleet tukemassa lapsia ja lapsiperheitä ja tekevät näin tulevanakin vuonna

esimerkiksi hallituksen seurantavelvoite yliopistojen liikuntapalvelujen tarjonnasta viestii mielestäni kokonaisvaltaisesta otteesta hyvinvointiteemaan joka leikkaa läpi tähänkin varsin hallinnolliseen lakiesitykseen

on muistettava että keskimäärin ihmisten ostovoima paranee myöskin tulevana vuonna johtuen siitä että hallitus on tehnyt oikeanlaisia ratkaisuja

hallituksen ratkaisu tällä vaalikaudella kaikkiin suuriin rakenteellisiinkin ongelmiin on keskittäminen siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi että se vie päätösvaltaa ja elinvoimaa pois reuna alueilta

eu komissio on esittänyt myös luopumista maakohtaisista uusiutuvan energian tavoitteista ja suomen hallitus ei tätä vastustanut mikä oli huolestuttava piirre itse asiassa meidän oman kansallisen metsäedunvalvonnan kannalta

kaikkialla ei välttämättä edes ole metsästys tai ampumaseuroja niihin pääseminen ei ole itsestäänselvyys eikä olemassa olevilla seuroilla ole resursseja kouluttamiseen ja tiedottamiseen

hyvä työllisyys on kuitenkin varmin tie pois tästä lamasta mutta kuka muistaa työllistävää pk yrittäjää

sivistysvaliokunta korostaa että uudistus onnistuu vain kun yliopistot hyödyntävät lain tarjoamat uudet mahdollisuudet ja myös käytännössä uudistavat toimintaansa ja rakenteitaan